kunnille tulisikin suunnata riittävästi resursseja koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen jotta erityisoppilaille voidaan myös jatkossa tarjota laadukasta opetusta

arvoisa puhemies

samalla lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä on kasvanut

kotitaloustyön ja hoivatyön tekijöitä tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän kun väki vanhenee joten alan työllistymismahdollisuuksia tulisi edistää kaikin mahdollisin keinoin

kysyisin asianomaiselta ministeriltä

onko minkäänlaisia ajatuksia siitä että tällaista pienyrittäjyyttä tuettaisiin jotta kotitaloustyön ja hoivatyön tekijöitä saataisiin tekemään yrittäjänä työtä

arvoisa puhemies

itse olen kiinnostunut kysymään arvoisalta ministeriltä sitä mikä on tilanne tämän öljyntorjuntakeskuksen osalta josta on vuosia puhuttu

onko se nyt lopullisesti haudattu vai onko minkäänlaista ajatusta että se jossain vaiheessa toteutuu ja missä muodossa se sitten toteutuisi jos näin tapahtuu

täällä on useissa puheenvuoroissa kiinnitetty huomiota osaamisen tasoon kunnissa ja ehkä sitä osaamista sitten ajatellaan saatavan lisää kun suoritetaan kuntaliitoksia ja tulee isompia yksiköitä

tähän osaamiseen liittyen myös poliittinen osaaminen on eräänlainen voimavara kunnissa tai ainakin sen pitäisi olla

kunnissa on lukuisia osakeyhtiöitä joissa on aivan omat järjestelmät liittyen yhtiön toimintoihin

kuntalaisethan eivät näistä osakeyhtiöistä juuri mitään tietoa saa koska päätöksenteko on aivan salaista ja siitä hyvin valikoiden kerrotaan eteenpäin kuntalaisille ja sitten nämä hallitukset usein valitaan poliittisin perustein

haluaisin tietää onko osakeyhtiölakiin suunnitelmissa minkäänlaista muutosta jossa näitä kunnallisia osakeyhtiöitä voitaisiin hieman avata yleisölle jotta tiedettäisiin kuinka näitä elinkeinopoliittisia tukia jaetaan eteenpäin ja kuinka ylipäätänsä kuntaosakeyhtiöissä asioita hoidetaan

hallitusohjelman mukaan laadukkaiden sosiaali ja terveyspalveluiden turvaamiseksi tulee muodostaa sosiaali ja terveydenhuollon järjestämis ja rahoitusvastuuseen kykeneviä peruskuntia

toivon että hallitus on tietoinen siitä että suomessa oleva hajautettuun ohjaus ja rahoitusvastuuseen perustuva terveydenhuolto menestyy hyvin kansainvälisissä vertailuissa

tänään esimerkiksi kunnallisalan kehittämissäätiön kautta tuli sellaista informaatiota jonka mukaan yliopistomaailma työntää jatkuvasti enemmän tutkijoita ulkopuolisen tutkimusrahoituksen piiriin

huomionarvoista on myös se että suurimpien terveyskeskusten ei ole todettu olevan tehokkaimpia eikä suurin sairaanhoitopiirin väestöpohja tuo suurinta tuottavuutta erikoissairaanhoidossa

lisäksi oletetaan että säätiöt rahoittavat enemmän tutkimustyötä

on sanottu että julkinen sektori myös tarvitsisi enemmän puolueetonta tutkimustietoa toimintansa pohjaksi ja kehittämiseen

hallituksen kannattaisikin selvittää mitkä perusteet tuottavuuteen vaikuttavat ennen kuin päätöksiä sosiaali ja terveydenhuollon uudelleenjärjestämisestä tehdään

on paljon esimerkkejä siitä että yksityiset yritykset ovat olleet mukana rahoittamassa tutkimusta esimerkiksi rakennusteollisuus ja sitten on nopeasti siirrytty käyttämään uusia materiaaleja ja tekniikoita jotka sitten ovat tuoneet mukanaan ennennäkemättömiä ongelmia rakennuksissa

sama koskee myös suurkuntien ihannointia

esittäkää luotettavat laskelmat siitä paljonko kuntaliitoksella voitetaan verrattuna siihen että säilytetään pienempiä itsenäisiä kuntia

kysyisin ministeriltä miten hän näkee tilanteen kuinka suomalainen laadukas puolueeton tutkimus turvataan myös tulevaisuudessa

hallitusohjelmasta käy ilmi että oppilaitosten demokratiakasvatusta halutaan lisätä ja opetukseen halutaan toimintatapoja jotka lisäävät politiikan ja yhteiskunnallisen lukutaidon kehittymistä

kouluista ei saa tulla taistelutantereita joissa eri poliittiset ryhmät pyrkivät ajamaan omia tarkoitusperiänsä ja joissa puolueet tekevät varhaista vaalityötä

on tärkeää kasvattaa nuorista vastuullisia yhteiskunnan jäseniä ja tämä onnistuu parhaiten tarjoamalla heille riittävästi tietoa sekä kannustamalla heitä luovuuteen ja oma aloitteisuuteen

hyvin toimiva tuomioistuinlaitos on oikeusvaltion yksi keskeinen perustoiminto ja sen taloudelliset resurssit on syytä turvata asianmukaisesti jotta asioiden käsittely on paitsi ripeää myös oikeusvarmaa

hallitus lupaa myös selvittää onko positiivisen luottorekisterin järjestämiselle tarvetta

positiivisen luottorekisterin järjestäminen on tärkeää sillä sen avulla voidaan ehkäistä pikavipeistä aiheutuvia ongelmia kuten ylivelkaantumista ja velkakierteeseen joutumista

hallitusohjelmassa todetaan että polttonesteiden verotasoa nostetaan ja auton verotuksen painopistettä siirretään hankinnan verotuksesta käytön verotukseen

toimenpiteet rankaisevat erityisesti haja asutusalueilta omalla autolla kulkevien työmatkalaisten kukkaroita

tämä ei taida kannustaa joukkoliikenteen käyttöön vaikka matkustajamäärien kasvu joukkoliikenteessä onkin asetettu tavoitteeksi hallitusohjelmassa

haja asutusalueilla oman auton käyttö on kuitenkin usein ainoa mahdollinen tapa kulkea esimerkiksi kodin ja työpaikan välisiä matkoja

toivottavasti liikkumisesta ei tehdä kohtuuttoman kallista

jos näin tapahtuu vähenee väki maaseudulla entisestään mikä ei palvele tavoitetta jonka mukaan koko suomi pidetään asuttuna

arvoisa puhemies

suomessa on paljon fitness puolella uusia yrittäjiä ja hyvää yrityshenkeä ja toivoisinkin että pystyttäisiin luomaan sellaista yritystoimintaa että ihmiset saataisiin enemmän liikkumaan ja sitä kautta huolehtimaan itsestään ja terveydestään ja myös saamaan lisäenergiaa työntekoon ja kaikkeen elämiseen

olen sitä mieltä että yrittäjyyttä pitää ihan pienestä pitäen opettaa kouluissa nimittäin yrittäjyys on helppoa kun sen osaa osaa tehdä yksinkertaiset kirjanpidot yksinkertaiset veroilmoitukset pienimuotoisesta yritystoiminnasta

toivoisinkin että tätä yrittäjyyskasvatusta enemmän opetettaisiin jotta osattaisiin sitten toimia oikein pykälien mukaan

hetki sitten tässä kokoomuslainen uusi kansanedustaja vakuutti että yhteiskunnallisten aineiden opettajana hän voi ikään kuin todistaa että asiat ja puheet pysyvät asiallisina näissä vaalitilaisuuksissa joissa ministeri alexander stubb on käynyt useita kertoja ja vetänyt sitten samanaikaisesti vaalitilaisuuksiin mukaan istuvia kokoomuslaisia kansanedustajia ja lisäksi kokoomuslaisia paikallispoliitikkoja

sitten jälkeenpäin kun niistä oli isoja uutisia lehdissä kuvineen päivineen niin eipä ollut muitten puolueitten edustajia ja kukapa siellä niitä puheita valvoo että ne pysyvät ikään kuin objektiivisella puolella

puhemies

hallituksen esityksessä pyrkimykset ovat hyviä kun avoliitossa eläneen heikomman osapuolen turvaa eron varalta halutaan vahvistaa

nykyisin monet avioliitossa elävät pariskunnatkaan eivät tiedä mitkä ovat seuraamukset jos he joutuvat avioerotilanteeseen ja omaisuuden jako tulee ajankohtaiseksi

jos nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta hyväksytään tulee se aiheuttamaan hyvin paljon epätietoisuutta avoparien keskuudessa joten jos eduskunnan enemmistö asettuu muutoksen taakse tulee siitä riittävän selkeästi kansalaisille myös tiedottaa

vaalien alla tätä aikaahan yleensä löytyy niin ministereiltä kansanedustajilta kuin kaikilta muiltakin ehdokkailta

ja mikä on sen parempi vaalikenttä kuin lukio jossa on satamäärin tuhatmäärin opiskelijoita jotka eivät ole koskaan aikaisemmin äänestäneet missään vaaleissa

tämän henkilökohtaisen kontaktin johdosta he hyvin todennäköisesti myös äänestävät sitten näitä stubbeja ja vastaavia jotka siellä kouluissa ovat vierailleet

itse edellyttäisin että jos koulut ovat avanneet ovensa näille kokoomuspoliitikoille niin tasapuolisuuden nimissä ovet pitäisi avata samanaikaisesti kaikkien muidenkin puolueitten edustajille

positiivista tietenkin on se jos nuoret saadaan äänestämään

se on tärkeätä

ongelmahan on nykyisen kuntalain voimassa ollessa se että tässä nykysysteemissä voidaan delegoida hyvin paljon valtaa valtuustolta kaupunginhallitukselle mutta ennen kaikkea virkamiehille mikä tarkoittaa sitä että valtuusto joka periaatteessa päättää kunnan budjetista päättää suurista nettomäärärahoista ei saa enää tietoa siitä mihin ne kaikki verorahat uppoavat

tämä on demokratian kannalta suuri ongelma kun vaaleilla valitut valtuutetut eivät pääse vaikuttamaan riittävissä määrin budjettiin puhumattakaan että tavalliset kuntalaiset pääsisivät siihen vaikuttamaan

eivät he voi vaikuttaa kun heillä ei ole riittävästi tietoa

kysyisin nyt kun tätä kuntalakia uudistetaan onko tähän tulossa minkäänlaisia muutoksia joilla voitaisiin lisätä valtuutettujen vaikutusmahdollisuuksia ja myös kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia

arvoisa puhemies

sekä jaoston puheenjohtaja että ministeri peräänkuuluttivat kunnissa tätä menojen hillintää ja sitten oli myös puhetta siitä että pitäisi olla ajantasaisia ja vertailukelpoisia kustannustietoja

kun näitä palveluja tuotetaan itse ja sitten niitä ostetaan ja on konsultteja ja on elinkaarimalleja ja on vaikka minkälaisia yhdistelmiä niin on vaikea saada vertailukelpoista tietoa kunnista jopa omasta kunnasta

sitten vielä mitä tulee näihin suuriin uudistuksiin niin nythän monet kunnat elävät epävarmuudessa joka selvästi on ruokkinut sitä että sellaisetkin kunnat jotka ovat aikaisemmin hoitaneet vastuullisesti talouttaan ja eivät ole velkaantuneet nyt ovat panneet palamaan

arvoisa puhemies

hallintovaliokunta on saanut kuulla kotouttamislain toimeenpanosta annetun valtioneuvoston selonteon johdosta kymmeniä asiantuntijoita jotka ovat pitäneet selontekoa hyvinkin kattavana ja laaja alaisena

kuten kaikki tiedämme nykytilanne on kovin toisenlainen

talouden taantuman edetessä myös työttömyys lisääntyy

valitettavasti tämä ongelma kohdentuu erityisen raskaasti maahanmuuttajiin joiden työttömyys kantaväestöön verrattuna on kolminkertainen vaikka se onkin laskenut viime vuosina

nyt kun valtion kassaholvit kumisevat tyhjyyttään on kotouttamisessa hyvien tulosten saamiseksi tärkeää keskittyä olennaiseen

lähes kaikki hallintovaliokunnan kuulemat asiantuntijat ovat korostaneet että kotouttamisen ja sitä kautta työllistymisen onnistumisen yksi keskeinen tekijä on maahanmuuttajien asianmukainen suomen tai ruotsin kielen taito

asiantuntijoiden selkeä viesti on että nykyisellään maahanmuuttajien kielikoulutuksessa on vakavia puutteita mikä hankaloittaa huomattavasti heidän työllistymistään ja yhteiskuntaan sopeutumistaan

kielikursseja tarvittaisiin erityisryhmille kuten korkeasti koulutetuille ja nopeasti edistyneille sekä toisaalta henkilöille jotka eivät osaa lainkaan lukea tai kirjoittaa

eräässä asiantuntijalausunnossa suositeltiin että kielikoulutusta ostettaisiin osaavilta ja kokeneilta kouluttajilta ja että koulutukset järjestettäisiin nonstop periaatteella

lausunnoissa ehdotettiin että kotouttamissuunnitelmiin tulisi liittää kannustinjärjestelmiä ja testausmenetelmiä joilla kotoutujia motivoitaisiin opiskelemaan

arvoisa puhemies

mielestäni julkisen sektorin pitäisi nykyistä aktiivisemmin tarjota maahanmuuttajille heidän osaamistaan vastaavia työpaikkoja

epätäydellinen suomen kielen taito ei saisi estää palkkaamasta sellaisiin tehtäviin joissa ei vaadita täydellistä suomen kielen taitoa

siinä oppii käytännön kieltä aivan toisella tavalla kuin luokkahuoneessa istuessa ja parhaassa tapauksessa työtovereista saa ystäviä joiden avulla kiinnittyminen uuteen kotimaahan helpottuu

ikävä kyllä useita kannatettavia ja kaikin puolin hyviä ehdotuksia ei kuitenkaan voida panna toimeen sillä niihin ei saada tarpeeksi resursseja eli rahaa

resursseja tulisi suunnata ensisijaisesti maahanmuuttajien suomen ja ruotsin kielen sekä uuden kotimaan tapakulttuurin opettamiseen

tämä tukisi parhaiten maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan parantaisi heidän työllistymismahdollisuuksiaan ja ehkäisisi syrjäytymistä

esitän että edellä mainittujen seikkojen johdosta selonteosta annettuun mietintöön lisätään vastalauseeni mukainen lausumaehdotus

perussuomalaisten mielestä suomalaisten ei ole tarkoituksenmukaista osallistua operaatio atalantaan muuten kuin nykyisellä tasolla esikuntatehtäviin

siksi sen yhteydessä merirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyä koskevan rikosasian käsittelystä ei ole tarpeen säätää lakiakaan

perussuomalaisten mielestä laki ei ole aukoton koska laki voi mahdollistaa tilanteen jossa suomi voi joutua järjestämään veronmaksajille erittäin kalliiksi koituvia merirosvojen oikeudenkäyntejä omalla maaperällään

tulenkin asian toisessa käsittelyssä esittämään nyt ensimmäisessä käsittelyssä olevan hallituksen esityksen hylkäämistä

oinosen tänään aikaisemmin tekemää järkevää ja hyvin perusteltu

viis perii pekkarinen